en tiedä miksi nuo asiat eivät nyt valiokunnassa nouse riittävästi esille

arvoisa puhemies

kallis ryhmäpuheenjohtajana useasti on tuonut esiin sen että kolmannes tulisi antaa veronkevennyksiä kolmannes tulisi antaa kuntien palveluihin lisää

tätä politiikkaa harjoittamalla tietysti jälkiviisaus on imelä laji mutta minä olen havaitsevinani niin kuin ed

kristillisdemokraatit toivovat että kun jatkossa me pohdimme sitä että meillä kunnissa riittää työvoimaa niin erityisesti hallitus pohtii vielä tulevissa vaihtoehdoissaan sitä että kuntien valtionosuuksia voitaisiin merkittävästi lisätä ja tätä kautta parantaa myös julkisen sektorin

kun hän oli pyytänyt aiemmin puheenvuoron jos valtiovarainministeri halua stenikäänkuin vähän enemmän ihmisen silmään kun keskustelu työllistämismahdollisuuksia

arvoisa puhemies

mutta mielestäni kyllä tällä asiantuntijuudella mitä tässä on kuullut ja kun on lukenut nämä paperit esityksessä selkeästi heikennetään asianmukaista riittävien tilinpäätöstietojen saantia alakonserneissa

olisi hyvä saada heidän lausuntonsa

tarvitsemme lämpöä sähköä ja polttoaineita kaikkialle ja energian tarve korostuu suomessa nimenomaan kylmien talvien harvaan asutun maan pitkien välimatkojen ja energiaintensiivisen teollisuutemme vuoksi

ilmastonmuutos pienhiukkaspäästöt energiavarojen loppuminen sekä vesistöjen kuormitukset vaativat järjestelmiä muuttumaan ympäristöystävällisempään ja vastuullisempaan suuntaan

energiajärjestelmän muuttamiseen liittyvät ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja vaativat merkittäviä rahallisia panoksia yksityisiltä toimijoilta sekä julkiselta sektorilta

siksi kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä energiapolitiikan johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien toimijoiden kanssa niin eun valtioiden kanssa kuin globaalistikin

kd haluaa korostaa ensisijaisesti energiajärjestelmän muutostarvetta energiansäästöä ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamista kestävällä tavalla

energiansäästön painopisteen tulee lähivuosina olla päästökaupan ulkopuolisessa toiminnassa jota ovat asuminen liikenne palvelut ja kotitalouksien kulutus

täytyy sanoa että hallitus jossain määrin harjoittaa venäläistä asutuspolitiikkaa

kun nyt katsotaan tuota mitä linja autoliikenteelle tapahtuu niin joukkoliikenteen tukea maksetaan ensi vuonna suurille kaupungeille mikä on myönteinen asia keskisuuret kaupungit jäävät siitä paitsi

tämä ei välttämättä merkitse energian kokonaiskulutuksen kasvua koska sähkön osuus kokonaiskulutuksesta kasvanee tulevina vuosikymmeninä

käytettävän energian tuotannossa tulee kiinnittää huomiota toisaalta tuotannosta syntyviin yksikköpäästöihin ja toisaalta kokonaiskulutuksen hillitsemiseen

energiantuotannon ympäristö ja sosiaalisia vaikutuksia pitää jo poliittisessa päätöksenteossa käsitellä kokonaisuutena johon kuuluvat yhtä lailla globaalit kuin paikalliset vaikutukset sekä suorat että välilliset

suurin yksittäinen käyttäjä on metsäteollisuus joka toisaalta oman energiatuotantonsa puolesta on merkittävä uusiutuvan energian tuottajakin suomessa

toivottavasti nuo biodieseltavoitteet joita on asetettu muutamalle metsäteollisuusyhtiölle pääsevät toteutumaan myöskin täällä suomessa

kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä sitä että politiikan teossa huomioidaan kansallisesti ja kansainvälisesti suomen erityispiirteet jotka vaikuttavat osaltaan energian tarpeeseen

tällaisia ovat esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden merkittävä panos kansantalouteen ilmastolliset olosuhteet kylmine talvineen sekä pitkät välimatkat ja asutus taajamien ulkopuolella

sen sijaan että pyrittäisiin vain kopioimaan toimivia käytäntöjä muualta on myös kannustettava suomalaisia innovatiivisuuteen uusien energiaratkaisujen kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi

tää uusi energian vientiin ja uusioenergian tuottamisessa ja energiankäytön tehostamisessa ja uusien ilmastotekniikoiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa sen sijaan missiä ja minimitavoitteeksi hän nosti jäätiin minimitavoitteisiin

arvoisa puhemies

tänään olemme kuulleet että valiokunnat eivät uskalla lähettää asioita perustuslakivaliokunnalle edes sosiaali ja terveysvaliokunnasta

pulliaisen viestin siitä että kyllä ryhmäpiiskurit lyövät siinä vaiheessa jos yrittää oikeita asioita ajaa hallituspuolueen edustajana valiokunnassa

toivon että myös hallituspuolueiden edustajat uskaltavat rohkeasti seisoa niiden arvojen ja asioiden takana joitten puolesta he puhuvat

julkisuuteen

meillä on useita pieniä kuntia on pohjanmaalla on savossa jotka keskellä hangoittelevat vastaan ja nyt on hyvä että saadaan tällainen selvitysmiesjärjestelmä ja saadaan sitä kautta ratkaisuja entistä enemmän eteenpäin paras hankkeen lain hengessä

arvoisa puhemies

aluksi on hyvä antaa oman maakunnan kansanedustajalle hannakaisa heikkiselle tunnustusta erinomaisen hyvin laaditusta aloitteesta

tähän on ollut helppo laittaa nimi varmasti useamman meistä edustajista

tupakan hinnalla on todettu olevan kaikista vaikuttavin voima ja se vaikuttaa erittäin merkittävästi tupakkatuotteiden kulutukseen erityisesti nuorten kohdalla vaikutus on jopa kolme kertaa suurempi kuin vanhempien tupakoitsijoiden kohdalla

esimerkiksi apteekkariliiton mielestä osa varoista voitaisiin ohjata nikotiinikorvaustuotteiden ja muiden kustannustehokkaiksi osoitettujen tupakasta vieroitukseen tarkoitettujen lääkevalmisteiden kelakorvauksiin niille henkilöille joiden sairaudenhoito vaatii tupakoinnin lopettamisen

arvoisa puhemies

kannatan myöskin ed

arvoisa puhemies

keskustelu on nyt

arvoisa puhemies

ulospäin tuo irlannin tilanne näyttää siltä näytitte että hallitus pitää tiukkaa linjaa tässä asiassa mutta kuitenkin tulostaso näyttää siltä että hallitus toimi vähän niin kuin äänetön yhtiömies tämän asian kohdalla

kun puheet ja teot ovat ristiriidassa niin uskottavuus kärsii ja siinä suhteessa kysynkin oliko irlannin hallituksen esittämä paketti se tiukka ehto jonka te asetitte

se kasvattaa entisestään tuloeroja

arvoisa puhemies

meilläkin on ryhmän tietoon tullut muutamia tapauksia että eläkkeelle siirtynyt lääkäri ikään kuin yksityispraktiikka aikana on hyvälle ystävälleen myöntänyt ajokortin ja ajo oikeudesta on monia kriittisiä puheenvuoroja tullut että henkilö ei ole kykenevä tähän

vuorotteluvapaa on ollut hyvä ja käyttökelpoinen tapa jakaa työtä ja kun lapsiperheellisiä on kuunnellut useammissa tilanteissa niin juuri silloin se vanhemman molempien vanhempien läsnäolo kodin arjessa on nimenomaan alle kouluikäisten lasten osalta erittäin toivottavaa ja tärkeää

ehkä vanhasen osuus kulminoitui enemmänkin siihen että hän sanoi ettei vaikuttanut erään edustajan vaalirahoitukseen tai ei vaikuttanut mitenkään hänen vaalirahoituksensa saamiseen

arvoisa puhemies

keskustelu on päättynyt

voi myös neuvottelut us hyväksytään tämä asia

kyllä meitä oli

pöydälle panoa varten stewart yksi

tästä vaalirahasotkusta tekee poikkeuksellisen se että vaalirahaa tarjottiin suunnitelmallisesti että saatiin eduskuntaan riittävä määrä niin sanottua omaa joukkoa

lee huomenna pidettävään tai siis hyväksyttäneen hienoa että eduskunnan seuraava täysin tuohonkin huomenna tämmöinen aloite on kuudetta kello kuuluu

erikoista on ollut kyllä huomata että jotkut ovat väittäneet etteivät tiedä kuka esimerkiksi tällaisia poikkeuksellisen suuria summia heille on antanut

tässä suhteessa kun suomen perustuslaissa vaaditaan ministereiltä rehellisyyttä ja taitavuutta ministereiden julkisuuteen antamat ristiriitaiset puheet ovat lisänneet kansalaisten epäluottamusta poliittisiin päättäjiin

haluaisin sanoa sen puhutaan listavaalista tai ei että yhtä räikeänä näen tietyllä tavalla demokratian näkökulmasta sen että kavennetaan demokratiaa sillä että jopa puolueen johtavat henkilöt lähtevät suosimaan omassa puolueessaan henkilöitä joille ikään kuin jotkut yritykset antavat rahoitusta

mielestäni tuo on myöskin aika halpahintaista toimintaa ja varsin vähän avoimuuteen päin johtavaa toimintaa

katsomme kuitenkin että kansanvaltaisessa järjestelmässä vaalit ovat perustavaa laatua oleva tapahtuma ja että niiden suhteen tulee olla erittäin tarkka ja huolellinen

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä tässä edellisten puhujien kanssa siitä että vanhempien esimerkki on tehokkain tapa ohjata lapsia ja nuoria tupakoimattomuuteen

siinä suhteessa kirittäisin edelleenkin pohtimaan sitä voisiko tämmöinen saastuttaja maksaa periaate yhteiskunnassa tulla mahdolliseksi

kriminalisointiin tuskin vielä tällä tulevallakaan vuosikymmenellä päästään mutta merkittävä hinnankorotus voisi olla yksi tapa nimenomaan nuorten tupakoinnin lopettamisessa

kun kuuntelee itä suomessa metsästäjien näkökulmia ja kuuntelee sitä minkälaisia tuhoja esimerkiksi koirille on siellä tapahtunut niin on helppo yhtyä edellä mainittuun puhujaan

siihen me voimme vielä kaikista aktiivisimmin vaikuttaa

arvoisa puhemies

miten tuo näkyy tämän päivän päätöksissä

näiden joukkojen ääni on jäänyt niiden jalkoihin jotka ovat suurilla rahoilla ikään kuin viestiä hallituksen ohjelmiin saaneet vietyä

siinä suhteessa uskallan väittää näin että tietyllä tavalla osa edustajista ostettiin tiettyjen asioiden taakse

ville niinistöä joka on tullut paikalle siitä että mielestäni kristillisdemokraatit ja vihreät ovat tässä asiassa olleet hyvin samalla linjalla

kun huomenna tai yli on äänestänyt huomenna äänestämme tästä asiasta niin toivon että mahdollisimman moni vihreä voisi olla tässä ed

kaukana kolmekymmentä exodus tavoite vähentää päästöjä

kristillisdemokraatit ovat myöskin ottaneet haasteen vakavasti ja olemme laatineet tiekartan suomen päästövähennyksistä ja ilmasto ja energiapoliittinen työryhmämmehän on laatinut oman raporttinsa jota on jaettavissa myöskin sähköisessä muodossa

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi näemme että meidän on päästävä eroon fossiilisista energianlähteistä ennen muuta öljystä ja kivihiilestä

visiossamme suurin suhteellinen öljynkäytön vähenemä tapahtuu nimenomaan liikenteessä kun siirrytään biopolttoaineisiin sekä hybridi ja sähköautoihin

korostamme myös toimia joihin jokainen voi ryhtyä ja kotien omia energiaratkaisuita

otan muutamia poimintoja ja toivoisin että näitä asioita valiokunnassakin vakavasti käsitellään aloitteiden yhteydessä

esitämme tiukentavia säännöksiä ja lisääntyviä tukitoimia uusien rakennusten ja korjausrakentamisen energiaratkaisujen suuntaamiseksi kohti matalaenergia ja passiivitaloja

passiivirakentaminen on saatava vallitsevaksi käytännöksi ja korjausrakentamisessa ulkovaipan lämmöneristyksen ja talotekniikan parantamiseen on lisättävä tukea

toisena asiana kiinnitämme huomiota kannustavien tukien merkittävään lisäämiseen jotta kotitaloudet siirtyisivät sähkö ja öljylämmityksestä kaukolämpöön lämmön talteenottojärjestelmiin aurinkokeräimiin pelletti ja muuhun puulämmitykseen tai maalämpö ja ilmalämpöpumppuihin

kolmantena siirryttäisiin tosiaikaiseen sähkönkulutuksen seuraamiseen etälukumittareilla

samalla kun asennetaan etälukumittareita tulisi asentaa yhteisen standardin mukaisesti myös tietokoneohjattu mahdollisuus kodinkoneiden säästämiseen yhteistoiminnassa siten että esimerkiksi pakastimen sähkönkulutusta siirretään sellaisiin vuorokaudenaikoihin jolloin sähköverkko on vähiten kuormitettuna

arvoisa puhemies

toimitila ja palvelurakennuksissa olevien ilmastointijärjestelmien kylmälaitteet sisältävät ilmaston kannalta haitallisia kaasuyhdisteitä joiden päästöjä voidaan laitteiden kunnossapidolla ja tarkastuksilla vähentää niin kuin ympäristövaliokunta mietinnössään on todennut

neljäntenä nostimme esiin tietenkin valaistuksen johon varmaan kaikissa liikkeissä kiinnitetään huomiota eli valaistuksessa siirtymisen energiansäästölamppuihin ja tulevina vuosina led valoihin mahdollisimman nopeassa aikataulussa

liikenteen laajamittaista siirtymistä hybridi ja sähköautoihin sekä biopolttoaineisiin siirtymistä voidaan nopeuttaa vähäpäästöisyyttä suosivilla veroratkaisuilla ja toivon että nämä energia ja ilmastopoliittisessa keskustelussa myöskin nostetaan voimakkaasti esiin

linja autoliikenteen lisäksi haluamme tukea erityisesti raideliikennettä siten että junalla matkustaminen olisi edullisempaa kuin mitä ovat oman auton käytön välittömät kustannukset

olen joskus miettinyt miksi yksin kannattaisi taloudellisesti ajaa omalla autolla helsinkiin miksi junalippu maksaa enemmän ja onko valtion välttämättä tuloutettava omistamaltaan vrltä niinkin suuria vuosittaisia tuloutuksia kuin se tällä hetkellä tulouttaa

edulliset työmatkaliput lisäisivät myöskin raideliikenteen käyttöä ja riittävät pysäköintialueet raideliikenteen yhteydessä takaavat myöskin sen paremman ja laadukkaamman käytön